mutta onneksi meillä on tarkkaavaisia kansanedustajia niin kuin edustaja mäntymaa joka on asiasta lakialoitteen tehnyt ja toivotaan että se saa arvoisensa kohtelun liikenne ja viestintävaliokunnassa ja tulee mahdollisimman pikaisesti tänne istuntoon vielä päätettäväksi

mutta niin kuin tässä todetaan pienpanimoiden mahdollisuus tuotteiden ulosmyyntiin on rajattu lainsäädännöllä erittäin tiukaksi ja sen tiedämme että myöskään näitä uusia tuotteita ei kovin helppo ole saada muiden jakelukanavien kautta myytäväksi

siitä nyt voidaan olla montaa mieltä että onko tämän esityksen aluerajaus sitten järkevä meidän kokonaisajattelun kannalta eli onko tuon alueen rajaaminen myös tänne saaristomeren puolelle perusteltua

ensimmäisenä keskeisenä tavoitteena on vahvistaa että esi ja perusopetuksen oppilaan oikeus saada oppimiselleen ja koulunkäynnilleen tukea riittävän varhain ja joustavasti muun opetuksen yhteydessä toteutuu

käräjäoikeuden mukaan tuomittu syyllistyi lukuisiin lapsen seksuaalisiin hyväksikäyttöihin ja törkeisiin lapsen seksuaalisiin hyväksikäyttöihin

tämä on ollut meillä ulkoasiainvaliokunnassa käsittelyssä tuon varsinaisen edellisen asian rinnalla ja tämä sopimus koskee muun muassa maahantulomuodollisuuksia aseenkanto oikeutta tuomiovallan käyttöä vahingonkorvausoikeutta ja siitä luopumista eräissä tapauksissa sekä joukkojen ja henkilöstön eri oikeuksia ja vapauksia

apulaisoikeuskansleri mikko puumalainen on toki huomauttanut että lapsen näkökulmasta voi olla sattumanvaraista saako aikuinen työstään palkkaa vai ei ja tämä on se on lopullinen pointti

tuo satakunnan puoleinen alue on varmasti varsin perusteltu mutta on syytä miettiä mitä vaikutuksia tällä on tuolla saaristomeren puolella sillä eu tasollahan ollaan paraikaa kehittämässä merten aluesuunnittelua ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön suunnittelua nimenomaan niin että tarkasteltaisiin kaikkia käyttömuotoja esimerkiksi tuulivoimaa virkistyskäyttöä kalataloutta ja luonnonsuojelua yhtä aikaa eli otettaisiin tämmöinen kokonaisvaltaisempi tarkastelu tähän merialueiden suojeluun ja käyttöön

tavoitteena on lisätä oppilaille annettavan tuen suunnitelmallisuutta ja tehostaa siten nykyisin käytössä olevia tukitoimia sekä moniammatillista yhteistyötä

tuosta opetus ja kulttuuriministeriön valmistelemasta hallituksen esityksestä joka on lausunnolla haluan nostaa esille yhden asian mitä minun mielestäni on syytä pohtia

niin kuin tässä todetaan ja on todettu maailmalla on lukuisia esimerkkejä joissa tällaisista pienistä panimoista on syntynyt tunnettuja merkkejä ja olen varma että näin tapahtuisi suomessakin

arvoisa puhemies

reilu viikko sitten stt kertoi että lapin poliisi tutkii vastaavantyyppistä laajaa alaikäisiin tyttöihin kohdistunutta hyväksikäyttötapaussarjaa

tämä lainsäädäntö ei tuo mitään sellaisia uusia tukimuotoja joihin lapsella ei olisi jo nyt oikeutta vaan tämä vain vahvistaa ja selkeyttää tuota tuen saantia

se on tämä yhteyden hidastamismahdollisuus joka esityksen mukaan loukkaisi vähemmän sananvapautta kuin tuo täydellinen keskeyttäminen

arvoisa puhemies

kiitos puheenvuoroista ja kannatuksesta

koska tällä sopimuksella ulotetaan naton ja afganistanin välinen sopimus joukkojen asemasta koskemaan myös suomea merkitsee se että afganistanin lainsäädäntö otetaan huomioon

olen edustaja heikkilän kanssa täysin samaa mieltä että siihen itse kuntouttavaan työtoimintaan mitä tehdään pitää kiinnittää huomiota nimenomaan niin että se on mielekästä työtä ja sellaista työtä joka vie toivottavasti kohti normaalia työelämää ja sellaista arkea jossa se työ sitten löytyy ja rytmittää myös tuota elämää eteenpäin

minun mielestäni on syytä pohtia sitten tarkkaan millä tavalla tämän järjestelmän kustannukset tullaan kattamaan tulevaisuudessa jos tällainen hidastamismalli otetaan käyttöön eli voidaanko niitä kaikkia kustannuksia laittaa operaattoreille jotka ovat itse asiassa siinä vain välillisenä tietyllä tavalla vaikkapa postikonttorityyppisenä välittäjänä

toivon että tällaisessa ajattelussa voisi yleisemminkin mennä siihen suuntaan että meidän lainsäädäntö olisi mieluumminkin sallivampaa kuin kieltävää

heti kun lapselle nuorelle ilmenee että hän ei pärjää tuossa normaaliopetuksessa hän tarvitsee lyhytaikaista tukea tukiopetusta tai osa aikaista erityisopetusta tähän tämä lainsäädäntö vastaa välittömästi mihin täällä sosialidemokraatitkin silloin kun heitä vielä salissa oli kiinnittivät huomiota

saamamme selvityksen mukaan lainkäyttövallan osalta lähdetään siitä että afganistan antaa lainkäyttöoikeuden naton ja sen kumppanimaiden henkilöstöstä näille itselleen ja luopuu omastaan

uusien ideoiden tuottaminen esimerkiksi maataloudessa taikka maatalouden lähellä olevissa toimijoissa kun tehdään marjoista erilaisia juomia ja niin poispäin olisi mieluumminkin innovatiivisuuteen kannustavaa kuin sitä tukahduttavaa

tämä on varmasti tulevaisuuden trendi ja ehkä tuollainen vanhanaikainen tiukkarajainen suojelu voi olla sitten tulevaisuudessa tämän tyyppisillä alueilla ehkä hieman haasteellista ja voi miettiä myös onko se kuinka tarpeellista

tämä lakialoite kumpusi arjesta tuli lahdesta yhteydenotto ja kansanedustajan on siihen syytä tarttua ja näin tein

hallituksen esityksen ja saamamme selvityksen perusteella sopimuksen keskeinen sisältö vastaa maamme nato rauhankumppanuuden perussopimuksia ja käsittelyssä oleva osallistumissopimus on eräänlainen yhdistelmä naton sofaa ja ykn osallistumissopimuksia

arvoisa puhemies

itse kannatan sellaisia tekijänoikeuksia jotka vahvistavat luovien alojen toimijoiden asemaa ja tätä taloutta

arvoisa puhemies

lyhytaikaista tukea vahvemmat tukimuodot ovat sitten tehostettu tuki ja erityinen tuki eli nämä tulevat vasta sen jälkeen kun tuo ensimmäinen porras on edetty

ja kiitän teitä keskustalaista ja useampaa perussuomalaista kannustuksesta ja kannatuksesta ja toivon että tämä byrokratiaa purkava lakialoite saa myönteisen vastaanoton myös eduskunnassa

haluan nostaa vielä tähän keskusteluun esille kun lakivaliokunta nyt ryhtyy tätä lakialoitetta käsittelemään lastensuojelun keskusliiton esityksen

minun mielestäni on varsin erikoista että alkoholin myynti on täysin erilaista meillä suomessa kuin esimerkiksi euroopassa monessa muussa maassa

kyllä se niin on että ilman toimivaa tekijänoikeutta suomalainen kulttuuri kuihtuisi pois ja tästä meidän pitää pitää huolta ja kiinni

arvoisa puhemies

retkeilijöiden näkökulmasta on hyvä huomata vielä se että toisin kuin luonnonsuojelualueilla kansallispuistoissa liikkuminen on jopa tervetullutta ja siihen kannustetaan

omistamme yli puolet finnairista ja finnair kuitenkin koko ajan ulosliputtaa suomalaista hyvää osaavaa koulutettua henkilökuntaa ja käyttää vuokratyövoimaa jo kahdeksasta eri maasta

heidän erityisasiantuntijansa heikki sariola otti esille tämän rikosnimikkeen lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja hän toivoi että samalla pohdittaisiin sitä että rikosnimike muutettaisiin lapsen seksuaalisen koskemattomuuden loukkaukseksi

se käsittää tulevaisuudessa nykyisin käytössä olevat tukimuodot kuten tukiopetuksen osa aikaisen erityisopetuksen oppilashuollollisen tuen ja erilaiset pedagogiset ratkaisut

on vaikea ymmärtää että yksittäistä olutpulloa ei voi ostaa ja nauttia kadulla vaikkapa terassia vaihtaen tai jotain muuta uskon että meillä suomessa on paljon isompiakin ongelmia ratkottaviksi tai sitten sitä että ainoa ratkaisu aina on alkoholiveron korotus ja jos alkoholiveroa korotetaan se vähentää alkoholin ostoa

mutta samaan aikaan niitä järkeistämistoimenpiteitä jotka esille ovat nousseet on syytä pohtia

ymmärrän että tämän kokonaisuuden hallitseminen ja sen eteenpäinvieminen järkevällä tavalla eivät ole kaikista helpoimpia tehtäviä mutta uskon että tähänkin yhdessä löydetään järkevä ratkaisu joka tukee ennen muuta näitä musiikin tekijöitä

matkailijoille tarjotaan niin palveluita kuin informaatiotakin ja siinä mielessä tällainen kansallispuisto on varsin perusteltu

millä tavalla arvoisa ministeri olette valvonut sitä että eun ulkopuolisen työvoiman tarveharkintaa finnair noudattaa palkatessaan ulkomaalaista työvoimaa kun samaan aikaan suomessa koko ajan syntyy uusia työttömiä lentoemäntiä stuertteja ja pursereita

eduskunta siis hyväksyy muun muassa sellaiset valtiosopimukset ja muut kansainväliset velvoitteet jotka sisältävät lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä

mutta varmaan tulemme käymään tuosta vielä keskustelua mikä on tämän selkämeren kansallispuiston järkevä rajaus niin että tuolla alueella voitaisiin jatkaa perinteikkäitä elinkeinoja ja toisaalta sitten suojata myös näitä herkkiä rannikkoalueita

erityinen tuki ja sen osana erityisopetuksen järjestäminen tulisi pääsääntöisesti kyseeseen silloin kun oppilasta ei voida tukea riittävästi tehostetulla tuella

lainsäädännön alaan kuuluvat muun muassa sofan useat velvoitteet kurinpitovalta verotus sekä vahingonkorvausvastuu

mikä on suomalaisen politiikan ratkaisu tähän

sariola totesi

rikoksen tunnusmerkistöstä poistettiin muutama vuosi sitten seksuaalisen kiihottumisen tai tyydytyksen tavoittelun vaatimus

arvoisa puhemies

eikö järkevämpää olisi ja itse kannatan sentyyppistä mallia että meidän oma alkoholivero olisi sellainen että tuo juoma kannattaisi mieluummin ostaa suomesta kuin tuoda muualta

toivotaan että afganistanissa kaikki menee hyvin niin meidän naisten ja miesten osalta kuin myös afganistanin maan ja sen kansan osalta ja että päästäisiin kohti vakaampaa afganistania yleiskeskustelu on päättynyt eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön via mukaisella tiedotuksen ensin on käytävä

onko lain ja kotimaisen työmarkkinatilanteen mukaista palkata valtiolliseen lentoyhtiöön ulkomaista työvoimaa kun suomessa on työttömiä lentoemäntiä ja stuertteja ja valtionyhtiö tekee heitä koko ajan lisää

erityistä tukea saavan oppilaan opetus järjestettäisiin ensisijaisesti lähikoulussa ja luontaisessa opetusryhmässä jos tämä on oppilaan ja luokan edun mukaista

lintujen pesimäalueita ruokailu ja lepoalueita jnp

tällaiset valvontajärjestelmät joita tälläkin kaudella on luotu ovat keinotekoisia vaikeasti valvottavia käytännössä mahdottomasti valvottavia

tarpeen vaatiessa opetus järjestettäisiin kuitenkin edelleen osittain tai kokonaan erityisluokilla tai muussa soveltuvassa paikassa kuten nykyäänkin tehdään

arvoisa puhemies

toivon että me mieluumminkin seuraisimme sitä että tulevaisuudessa suomessa pienpanimoiden rinnalla voisi toimia myös suurempia panimoita eikä tilanne olisi tämä kuin tällä hetkellä että panimot on ajettu niin tiukkaan väliin että nämä työpaikat ovat uhattuina ja sitä kautta itse asiassa tuhannet työpaikat maanviljelyksestä aina kuljetukseen ja niin poispäin

arvoisa puhemies

annan itse täyden tuen näille esityksille ja toivon että myös selvitetään samalla mahdollisuus laajentaa vapautuvien vankien vaarallisuusarviointia tällaisiin rikollisiin

ruoan alkuperämerkinnät ovat yksi keino tukea suomalaista ruoantuotantoa ja vaikuttaa siihen merkittävällä tavalla ja olisin halunnut ruokaministeri maa ja metsätalousministeri orpolta kysyä siitä millä tavalla ruoan alkuperämerkinnöissä on edetty

erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden opetusryhmien muodostamisesta säädetään jatkossakin valtioneuvoston asetuksella kuten on nykyäänkin ja erityisen tuen päätös voidaan jatkossakin tehdä näille lapsille jo ennen esi ja perusopetuksen alkamista ilman sitä edeltävää pedagogista selvitystä ja tehostetun tuen antamista jos tämä on lapsen vamman sairauden kehityksen viivästymisen tai tunne elämän häiriön tai muun vastaavan syyn perusteella tarpeellista

arvoisa puhemies

toivon siis suomessakin otettavan askeleen holhoavasta yhteiskunnasta mieluumminkin mahdollistavaan yhteiskuntaan ja luotetaan suomalaisiin ihmisiin

arvoisa puhemies

toinen asia joka on ministeri orpolle enemmän kuin tuttu kun hän istui täällä vieressäni takapenkissä eikä hän pääse eroon tästä asiasta myöskään ministeriaitiossa on hevosenlannanpoltto

toivon että jos hänestä nyt tulisi vielä vaikka ympäristöministerikin tässä samassa rytäkässä niin hän voisi viedä tämän hevosenlannanpolttoasian maaliin

eli toimitaan niin kuin nykyäänkin on toimittu

tällöin tehtyä tukipäätöstä tulee kuitenkin tarkastella määräajoin kuten muidenkin lasten osalla eli tulevaisuudessakin kun nuo kolme porrasta on menty jos lapselle tehdään tuo niin sanottu erityisopetussiirto niin sekin tapahtuu niin että lapsen ja nuoren kohdalla noin pyöreästi kahden vuoden välein tarkistellaan aina sitä tilannetta pärjäisikö hän nyt sitten jo yleisopetuksen luokassa ilman näitä tukitoimia ja jos näin on niin hän pystyy sinne palaamaan ja tämä on tietysti aina jokaisen lapsen ja nuoren kannalta se paras vaihtoehto jos näin hän on kuntoutunut

näitä tietysti on aina perusteltu sillä että veroa eli hintaa korottamalla alkoholinkäyttö vähenisi mutta kyllä ne puhtaasti fiskaalisia korotuksia ovat viime aikoina olleet eli tavoite on ollut se että saataisiin yhä enemmän verotuloja kerättyä alkoholin myynnin kautta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

mutta meillä on sitten niin kuin on keskustelussa esille tullut myös niitä lapsia ja nuoria jotka tarvitsevat läpi koko koulun niitä erityisiä tukitoimia ja silloin näitä pitää järjestää

tämä on aivan turha pelko

eli itse asiassa tämä fiskaalinen tavoite on kääntynyt päinvastaiseksi ja jopa uskallan epäillä onko käynyt niinkin että alkoholin kokonaiskulutusmäärä on noussut eli ne määrät joita koteihin kannetaan ja tuodaan virosta ovat paljon suurempia kuin ne joita ostettaisiin esimerkiksi ravintolassa jos alkoholin hinta olisi kohtuullisempi ja toisaalta kaupoista jos alkoholi olisi sielläkin kilpailukykyisesti hinnoiteltu viroon nähden

arhinmäki myös pelotteli ja loi turhia uhkakuvia siitä että olisimme jollain tavalla tekemässä maksulliseksi meidän koulujärjestelmäämme

niin kuin edustaja puumala kertoi valtionosuusleikkaukset aiheuttivat sitä että palvelua ei enää ollut tarjolla monessa kunnassa lainkaan

arvoisa puhemies

omaishoitajien tilanteessahan edellisellä hallituskaudella tehtiin parannuksia keskustan ja kokoomuksen silloin ollessa hallituksessa ja on ollut hyvä että omaishoitoa on kehitetty määrätietoisesti

vaikka vasemmistosta esitetään että tämä nyt jotenkin muuttaisi tilannetta nykytilanteeseen nytkin kunnat päättävät itse maksuista eli on eriarvoisia tilanteita

se on tietysti aika uusi hoitomuoto perinteisen vanhainkodin ja laitoshoidon rinnalla ja varmasti yhä kasvava niin kuin tässä edellä muut edustajat ovat jo kertoneet

meillä on kuntia joissa aamu ja iltapäivätoiminta on maksutonta ei toki ilmaista mutta maksutonta ja on kuntia missä peritään kaksikymppiä neljäkymppiä tai maksimi kuusikymppiä

tuosta kuulemisesta vielä ihan lyhyesti

ei edustajat arhinmäki ja rauhala kuuleminen tarkoita sitä että ei olisi kuultu tai ymmärretty jos kaikkea ei tehdä niin kuin toinen sanoo

on minunkin mielestäni tärkeää että me yhtenäistämme säädöksiä siitä näkökulmasta mitkä ovat kriteerit päästä omaishoidon piiriin ja mikä on korvaus omaishoidosta mutta myös sitä että kaikilla olisi lain suomat oikeudet muun muassa lomapäiviin joita on lisätty edellisenkin hallituksen aikaan

alkoholivero virvoitusjuomavero sähkövero edustuskulujen verovähennyksen poisto alvin korotukset ne kaikki rasittavat tätä tärkeää työllistävää alaa

mäkelä toi näitä painotuksia esille

pakkausjätettä syntyy suomessa tolkuttoman paljon ja aivan liikaa

ja kun samaan aikaan työ ja elinkeinoministeriö on nostanut matkailun yhdeksi maamme strategiseksi toimialaksi niin täytyy toivoa että myös toimenpiteitä näiden arvokkaiden työpaikkojen ja tulevaisuuden lisätyöpaikkojen eteen tehdään

omaishoitohan on varsin inhimillinen hoitomuoto vanhuksen taikka kehitysvammaisen taikka ketä sitten hoidetaankin näkökulmasta ja usein myös perheen näkökulmasta

kyllä itse usein kaupassa sitä mietin että kun vaikkapa jukurtti ensin pakataan siihen puolentoista desin purkkiin niin sen jälkeen ne neljä purkkia täytyy vielä pyöräyttää yhden kartonkipahvin sisään

nyt me voimme tämän lainsäädännön myötä antaa perheille myös mahdollisuuden maksaa hivenen enempi siitä ja näin tuoda myös kyläkouluille maaseudullekin tämän hienon palvelun josta nyt ovat varmaan espoolaiset saaneet nauttia mutta monet kyläkoululaiset eivät

arvoisa puhemies

eli nämä selkeytykset tuohon oppilashuoltotyöryhmän pelisääntöihin tulevat voimaan jo ensi syksynä kaikissa kouluissa ja tavoitteena tietysti on se että aina näissä oppilashuoltotyöryhmissä olisi käytettävissä se paras mahdollinen tieto

ministereiden puheenvuoroissa ja myös edustajien puheenvuoroissa on tullut esille että maailma muuttuu ja näin todella tapahtuu internetin kohdalla erityisen vahvasti ja yleensäkin tuon sähköisen viestinnän puolella

edustaja pelkonen on ollut tässä erittäin aktiivinen myös sillä että terassit voitaisiin pitää käytössä vapaammin ympäri vuoden

mutta se on myös kova hoitomuoto ja sen takia tämä edustaja kivirannan ajatus siitä että voitaisiin tuo verovapaus tuoda tähän korvaukseen olisi tietysti yksi pieni kädenojennus siihen suuntaan että tätä työtä arvostetaan yhä enemmän

täytyisi löytää myös keinoja siihen että tällaisesta turhasta pakkaamisesta voitaisiin päästä järkevämpään tilanteeseen

on erittäin hyvä että ministeri linden puhui tästä seurantaryhmästä jolla nyt tarkkaillaan ja katsotaan miten tämä laki sitten toimii ja miten se toimii muuttuvassa maailmassa

tänä päivänä nimittäin on niin että on tilanteita joissa tuo tieto ei välity siirryttäessä vielä aika yleisesti alakoulusta eri paikassa olevaan yläkouluun tai puhumattakaan kun vaihdetaan toisesta kunnasta toiseen kuntaan

on himottavampaa pakata ja yhdistää näitä tuotteita ja tehdä näyttäviä paketteja kuin se että tehtäisiin ympäristön kannalta vaatimattomampia paketteja ja turhaa pakkausta vähennettäisiin

toisaalta myös tämä on hyvä tieto jonka brax täällä vielä korostaen esille toi että tietosuojavaltuutettu tulee säännöllisesti seuraamaan ja raportoimaan miten tätä lakia on käytetty ja miten sen kanssa on eletty

kunnat itse päättävät siitä millä tavalla ne haluavat hoitaa laitoshoitoa tarvitsevat henkilöt ja kyllä minä ihmettelen sellaista kuntaa joka ei käytä omaishoitomahdollisuutta

ja kyllä tuo tiedon välittäminen ja tiedonsaanti näiden kasvatuksen ammattilaisten kesken on aivan oleellista

arvoisa puhemies

se on lapsen edun mukaista ja se on myös opettajan oikeusturvan mukaista että tiedot siitä mitä on aikaisemmin tehty välittyvät eteenpäin

jos oikein muistan edustaja satosen omassa kotikunnassa tehtiin niin sanotusti piikki auki järjestelmä eli kaikki jotka täyttivät kriteerit pääsivät omaishoidon piiriin ja se on sastamalassa todettu erittäin toimivaksi malliksi ja sastamalasta kannattaa varmasti meidän muidenkin ottaa esimerkkiä

ilta sanomien mukaan vankien loman pitkittyminen ei helsingin vankilan apulaisjohtajan irene litmasen mukaan ole harvinaista vaan tapauksia sattuu joka kuukausi kahdesta kolmeen

lomalle päässeet vangit pitkittävät lomaansa tai jättävät palaamatta siltä kokonaan

aivan lopuksi

eilen kymmenen uutisia katsellessani oli mukava huomata miten edustaja siren siellä teki ympäristön eteen hyvää työtä keräten roskia merenrannalta edustaja modigin ja kumppaneiden kanssa

lopulta kuitenkin tämänkin rakentamisen maksamme me suomalaiset kaupassa käyvät asiakkaat tuotteiden hinnassa vaikka se sitten hieman meidän jätelaskua pienentäisikin

arvoisa puhemies

nyt he ovat tehneet hyvän aloitteen missä näitä koiranmyrkyttäjiä jotka levittävät siis roskaa luontoon mitä koirat käyvät nuuhkimassa ja syömässä rankaistaisiin

en tiedä mitä sellaisella sitten tavoitellaan mutta tälle aloitteelle kyllä mielelläni annan täyden tuen

me esitämme ja haluamme muuttaa rikoslakia niin että myös lomaltaan palaamatta jäävät vangit voitaisiin tuomita rangaistukseen

edustaja siren ja pelkonen siis esittävät että jatkossa poliisille tulisi mahdollisuus myös tutkia pelkästään näitä tapauksia jotka eivät vielä ole johtaneet esimerkiksi eläimen kuolemaan eli pelkkä yrityskin olisi rangaistava

nykyisin lomilta palaamatta jääviä vankeja ei rangaista lakipykälien voimin

rikoslain mukaan vankien poistumislupaehtojen rikkominen eli lomalta tai avovankilasta karkaaminen ei ole suomessa rangaistava teko eikä siitä näin ollen voida antaa tuomiota

nyt oikeastaan olisin halunnut vielä tässä lähetekeskustelussa kun tämä menee eteenpäin käsittelyyn kysyä edustaja pelkoselta että onhan tämä nyt tehty niin että tämä ei ole millään tavalla vain koiriin sidottu vaan tämä on itse asiassa eläinneutraali lainsäädäntö eli tämä tulee koskemaan kaikkia eri eläimiä vaikka tässä puhutaan koirista

se itse asiassa kasvaa koko ajan ja tämä jää usein huomaamatta ja ehkä liiankin vähälle huomiolle toimenpiteissä joita maassamme tehdään

säädetyssä vankeuslaissa poistumislupaehtoja rikkoneelle eli lomaltaan karanneelle voidaan määrätä ainoastaan kurinpitorangaistus

arvoisa puhemies

edustaja virolainen nosti esille sen että meillä on maksuhalukkuus jollain tavalla vähentynyt suomalaisessa yhteiskunnassa